avustajien osuus on merkittävä oppimisen tuki

samaten tietysti voimme puhua määrärahoista eli tietysti on toivottavaa että perusopetuksen määrärahoja lisätään sillä tavalla että nämä asiat eivät ainakaan jää siitä kiinni että ei ole taloudellisia resursseja ohjata apua ja hoitaa näitä asioita

arvoisa puhemies

opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonala on joutunut kovan kohtelun alle tällä kaudella

eli miksi nyt tällainen hyvin toimiva järjestelmä rikki revitään uudistamisella kun todella edellistäkin ollaan vielä viemässä läpi

toivottavaa olisi myös että kunnat eivät lähtisi mihinkään paniikkiratkaisuihin ulkoistamisen suuntaan

kuitenkin paljon hyvää on pystytty tekemään oppimisen kehittämiseksi muun muassa työrauhalaki oppilas ja opiskelijahuoltolaki ja tulossa on vielä muun muassa varhaiskasvatuslaki

täytyy toivoa että ukrainan tilanne pystytään selvittämään rauhanomaisesti ja mihin edustaja mustajärvi tässä viittasi juuri suomen tie ei varmasti ole mitkään taloudelliset pakotteet mutta nythän niitä käytetään muun muassa tässä viime hetkien uutisten mukaan vaalitarkkailijoiden kohtalon merkkinä

eli nyt aluevastuuta ollaan muuttamassa niin että on todettu jo että kansalaisten turvallisuus vaarantuu ja ei ole käsitystä tietojärjestelmien toimivuudesta eikä siitä miten saadaan työvoima riittämään ja siirtymään näihin toimipisteisiin

se on ihan valitettava tosiasia että meillä on ihan liian paljon yhdellä terveydenhoitajalla vastuulla oppilaita monella tuhat jopa enemmän

erittäin huolestunut olen siitä miten kuntapäättäjä näkee tämän asian nyt jo tällä hetkellä ja tulevaisuudessa eli miten siellä kunnissa osataan hahmottaa mikä on opetuksen osuus ja miten paljon tästä sitten on vaadittavissa koulutussektorille esimerkiksi

jos ajattelemme sitä määrää ja mahdollisuuksia puuttua yksittäisten oppilaiden esimerkiksi kiusaamistapauksiin ottaa heitä vastaan ja keskustella heidän kanssaan niin tilanne on todella huono

tasausjärjestelmään liittyen voin kertoa kun täällä sanottiin että aina on helsinki esillä ja sen osalta asiat kyllä myös jämsän kansanedustajana että yhtä lailla meillä jämsässä ollaan hyvin huolestuneita tästä tasausjärjestelmästä ja toivotaan sen kehittymistä sillä tavalla että aina ei olla siinä kovan kärsijän kohtalossa

meillä kunnan henkilöstön lomautukset ovat kohta tosiasia

siinä mielessä se onkin ihmeellistä kun keski suomellakin on kaksi valtioneuvoston jäsentä mutta ei pekkarisen ja virkkusen mielestä varmaan tämä hätäkeskusasia keski suomelle ole niin tärkeä että siihen olisi kannattanut puuttua

eli kaiken kaikkiaan tämä on kannatettava asia mutta toivoisin että näitä asioita myös vähän paketoitaisiin ja silläkin tavalla saataisiin näitä käytäntöjä helpommin eteenpäin vietäviksi

silloin voidaan pohtia muun muassa koululaisten koulupäivän turvallisuutta tai vanhustenhoidon turvallisuutta

euroopan unioni ei varmasti ole nykyiselläänkään täydellinen eikä ehkä sellaiseksi koskaan tulekaan eli kritiikkiä kaivataan mutta sosialidemokraattien mielestä suomen paikka on kuitenkin eussa nimenomaan täysivaltaisena ja rakentavana jäsenenä

suomi on vakuuttanut jo aikojen ajan omalla osaamisellaan kansainvälisesti ja me voimme kyllä toimia mallimaana edelleen

toivoa sopii siis että hallitus opiskelisi pikimmiten myös meidän kuntatalousohjelmamme ja ryhtyisi todellisiin toimenpiteisiin näpertelyn sijaan

ja jos olemme tarpeeksi vahvoja omassa linjassamme muun muassa euroopan yhtenäisyyden edessä niin olemme vahvoja silloin myös jäsenyydessä

turvallisuuspoliittisen yhteistyön vahvistaminen on vahva hallitusohjelmakirjaus ja kuitenkin suomen toimikunta euroopan turvallisuuden edistämiseksi on joutunut hyvinkin suuren talouden leikkauksen alle

ja jos haluamme sitten puhua tasa arvoisen tai sosiaalisen euroopan puolesta niin emme sitä kyllä pysty tekemään pakenemalla vastuuta vaan nimenomaan kantamalla sitä

nyt esiin tulleessa muuttuneessa tilanteessa ei ole sellaista mikä saisi minua muuttamaan mieleni rosatom ratsusta huolimatta mihin täällä on viitattu

arvoisa puhemies

muun muassa metsäteollisuus tarvitsee hyvät toimintaedellytykset tulevaisuudessa ja tarvitsemme myös kaikki ne työpaikat elikkä on tärkeää että olemme varmistamassa energiaa tulevaisuudelle

kyllä täytyy ihmetellä miten joku voi ihmisenä istua niin paljon muita ylempänä että voi sanoa tällaisia väittämiä kehitysavusta kuin mitä täällä äsken edustaja oinosen suusta kuulimme

jos edustaja oinonen tai perussuomalaiset eivät omaa tuota ministerin mainitsemaa hyvää sydäntä yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta niin voisiko ajatella edes että itsekkäistä syistä kääntyisitte kannattamaan kehitysapua ja ihmisten hyvinvointia

toiseksi esitys alentaisi rimaa sen suhteen millaisia parodiateoksia ja tuotteita saisi lupaa kysymättä ja maksamatta tehdä olemassa olevista teoksista

arvoisa puhemies

myös valiokunnissa on käyty läpi laajojakin asiakokonaisuuksia

muita käsiteltävänä olleita asioita ovat olleet arktisen alueen kielet ja koulutus ja pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön strategia

minä epäilen suuresti tätä

on hyvä yhdessä yleisesti pohtia löydämmekö näihin eri valiokunnissa käsiteltäviin asioihin yhteisiä toimintamalleja

muun muassa nuorisotyöttömyys on asia joka varmasti koskettaa samalla tavalla monessakin pohjoismaassa ja siihen on hyvä ehkä löytää keinoja ja käydä keskustelua siitä voimmeko oppia jotakin toisiltamme

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

rajaesteet olivat myös yksi suomen puheenjohtajuuskauden painopisteistä ja ne rajaesteet ovat olleet neuvoston asialistalla iäti ja siellä ne varmasti pysyvät edelleen ja ehkä nyt sitten jatkossa tulevat myös lisääntymään liikkuvuuden lisääntyessä ja siksi niihin kannattaa tietenkin puuttua ajoissa

ihmettelen kun puhuitte ensin että näitä oppilaita ei tule laittaa erikseen erilaisiin ryhmiin että te ette halua jakaa oppilaita vammaisuuden tai älykkyyden perusteella tai muuten vaan ja sitten puhuitte heti perään siitä että täytyy olla kuitenkin tämmöiset erilaiset ryhmät

lakiehdotus mahdollistaisi sen että esimerkiksi kustannussopimusten ehdoista voitaisiin neuvotella kirjailijoita edustavien liittojen ja kustantajien välillä

eli tämä on juuri se asia minkä takia meillä pitää olla riittävän pienet opetusryhmät koska se tasotestaus on siellä opettajalla varmasti hallinnassa

täällä eduskunnassa me kävimme myös keskustelun valtioneuvoston selonteon pohjalta ja selonteossahan hallitus lupaa jatkaa ja syventää pohjoismaiden välistä rajaesteyhteistyötä ehkäistä uusien rajaesteiden syntymistä tehdä esityksiä kansallisesti ratkaistavien rajaesteiden poistamiseksi toimia aktiivisesti pohjoismaista yhteistyötä edellyttävien rajaesteiden poistamiseksi

arktisen alueen työtä käsiteltiin muun muassa islannin teemaistunnossa ja marraskuussa järjestettiin suomen valtuuskunnan toimesta konferenssi jossa käsiteltiin pohjoisten alueiden energia logistiikka kaivos ja matkailuhankkeita

suomen valtuuskunta teki myös matkan yhdessä ympäristövaliokunnan ja arktisen alueen valtuuskunnan kanssa murmanskiin inariin petsamoon ja kirkkoniemelle

matka avasi paljon silmiä niihin asioihin joiden hoitamiseksi on edelleenkin ohjattava valtavan paljon toimenpiteitä

arvoisa puhemies

tässä käsittelyssä oleva ed

viitamies tässä totesi niin psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä koskemattomuus ovat jokaisen kansalaisen perusoikeus

erityisesti logistiikan kehitystä ja ympäristöasioita olisi syytä tutkia ja saada niistä uusia innovaatioita koska vertailussa muiden pohjoismaiden kesken suomessa puuttui sen horizonin ohjelman puolelta kokonaan nämä ympäristö ja ilmastoalan tutkimushankkeet elikkä tässä meillä olisi paljonkin parantamista

fyysisen koskemattomuuden puolesta on tehty toimenpiteitä suomen rikoslainsäädännössä sen sijaan nimenomaan tämä psyykkinen hyvinvointi ja koskemattomuus eivät ole saaneet saman kaltaista suojaa

tänä päivänä naisiin kohdistuva väkivalta on erityisen vakava ongelma

pohjoismaista neuvostoa arvostellaan aika ajoin myös tehottomuudesta ja siitä ettei sillä ole muodollista päätösvaltaa mutta ehkä neuvoston arvo onkin syytä tunnustaa erityisesti yhteisen näkemyksen vuoropuhelun ja keskustelun foorumina keskusteluille jotka muuten jäisivät käymättä ja keskustelulle yhteisistä asioista

itse olen vienyt kovasti eteenpäin kuurojen oikeuksia viittomakielen osalta ja nyt viimeksi saimmekin kulttuuri ja koulutusvaliokunnassa esityksen määrärahasta jolla voitaisiin järjestää vuosittainen kokoontuminen viittomakielen oikeuksien hyväksi

arvoisa puhemies

kun vainoaminen heikentää olennaisesti uhrin psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia se rikkoo perusoikeutta

haluan vielä palata tuohon opetusministeriön pääluokkaan jossa positiivista on ennen kaikkea se että osaamista halutaan vahvistaa perusopetus paremmaksi ohjelmalla ja muilla projekteilla

tällä vainoamisella tarkoitetaan tarkoituksenmukaisesta toiseen henkilöön toistuvasti kohdistuvaa ei toivottua käyttäytymistä joka aiheuttaa pelkoa tai jota perustellusti voidaan pitää pelottavana

lain ensimmäinen vaihe keskittyy määrittelemään varhaiskasvatuksen käsitteen tavoitteet osallistuvuuden ryhmäkoon turvallisen ympäristön ja terveellisen ravinnon sekä varhaiskasvatussuunnitelman ja arvioinnin

vaikka uhkaaminen tai kotirauhan rikkominen on erikseen kielletty laissa se ei anna kuitenkaan uhrille riittävää suojaa

tanskassa tilanne on ehkä kaikkein vaikein viittomakielen osalta

kaikki opettajat pitävät tätä mahdottomuutena

olen useassa neuvoston istunnossa kysynyt ministereiltä tanskan tilanteen kehittämisestä mutta konkreettista vastausta en ole vielä oikein saanut

vaikka lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojeltavaa henkilöä ottaa häneen yhteyttä tai seurata tai tarkkailla häntä niin siitä huolimatta tämä ei toimi

uskon että näissä näkemyksissä enemmän on kuitenkin kysymys siitä että varhaiskasvatus halutaan käsitteenä erottaa oikeutetuksi vain niille jotka ovat suorittaneet lastentarhanopettajan tutkinnon

onneksi suomen hallitus on ohjelmassaan kirjannut toimenpiteitä viittomakielen asian edistämiseksi

laissa varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta jossa painottuu erityisesti pedagogiikka